tai pyytäisin teitä arvioimaan kuinka monta uutta työpaikkaa syntyy peltomaan myyntivoiton verovapaudesta tai kuinka monta uutta työpaikkaa syntyy esimerkiksi ruuan arvonlisäveron alennuksesta

suomenmaassa pohjois karjalan piiri kertoo että bussit eivät voi korvata junia

eduskunnan kanssa jonka kanssa oli mukava tehdä yhteistyötä päädyimme yhteistyössä linjanvetoon että näin toimimme ja edellytämme että hallitus toimii euroopan unionin suuntaan löysentääkseen tätä direktiiviä

tässä on nyt kysymys siitä kansalaisten kuluttajansuojasta vaalilupauksesta kaikesta siitä mitä te puhuitte eläkkeensaajille ennen vaaleja

kylmä kapitalismi ajaa maailman sellaiseksi että saattaa tulla kuulkaa palkaksi vuosikymmenien työstä irtisanomislappu

mutta kuinka monta työpaikkaa syntyisi jos te alentaisitte kaikkein pienituloisimpien ihmisten verotusta joiden verotusta te nyt olette kiristämässä

hämmästys oli kohtuullisen suuri kun puhemies jos sallitte sanoa tämä esitys on sitten täydellinen suunnanmuutos siihen henkeen mikä viime kaudella täällä eduskunnassa asian suhteen oli

silloin syntyisi työpaikkoja silloin syntyisi ostovoimaa ja silloin syntyisi myös reilua ja oikeudenmukaista politiikkaa

teen melkein saman johtopäätöksen kuin teki edustaja zyskowicz täällä aiemmin eli sen että jos kerta ainoa kynnyskysymys on se että näiden kahden etuuden täytyy olla samansuuruiset niin silloinhan johtopäätös siitä on että parempi olisi kun ei nostettaisi tätä työttömyysrahaa

minä haluan kysyä

tämän vuoksi se kysymys minkä olen esittänyt usein on se miksi täytyy tämä esitys hyväksyä kun voisimme vaikuttaa parhaillaan uusittavaan direktiiviin

arvoisa kokoomus te nostatte pienituloisimpien ihmisten pienituloisimpien eläkkeensaa jien työttömien ja opiskelijoiden veroja ja samaan aikaan te laskette kaikkein hyväosaisimpien verotusta mikä ei tuo uusia työpaikkoja

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellähän se pätevöitynyt mihin tässä viitataan luettelo pätevöityneistä tulee sen kautta että on tämä tenttisysteemi ja sitä kautta sitten luetteloidaan

minä toivon puhemies että nyt ei suunnanmuutosta tule siinä etteikö suomi enää tavoittelisi tätä asiaa esimerkiksi vanhojen omakotitalojen osalta

ara voi esimerkiksi tehdä pistokokeita tai muuten selvittää ovatko nämä asianmukaisia ja palvelevatko kuluttajaa parhaalla mahdollisella tavalla ja tämän lain myötä minusta nämä velvoitteet vain mahdollistuvat paremmin kuin tätä päivää ennen

suosittelisin voisiko ryhmäpuheenjohtaja antaa esimerkiksi edustaja niikollekin sen vaihtoehtobudjetin niin että täällä ei tarvitsisi jatkuvasti käydä sitä keskustelua mikä on sdpn vaihtoehto

se oli edelliseltä hallitukselta tärkeä teko

nyt nostetaan työttömyysturvaa ja kuten täällä todettiin aikaisemmin hallituksen toimesta aikaisemmissa keskusteluissa että jos sitten löydämme jatkossa voimavaroja niin kuin toivon ja uskon niin sitten on näiden seuraavien vuoro

toinen asia on sitten tämä autotalliasia voisinko sanoa hömpötys joka pitäisi myös siinä yhteydessä kyllä sitten suomen tiukkana valvoa

ja kuten sanottu näillä sanoin esitän että tämä lakiesitys hylätään

olen kiinnittänyt huomiota että täällä koko aikana ei ole ollut yhtäkään perussuomalaista ministeriä paikalla ovat tainneet ruveta jo hirvittämään nämä vaalilupausten pettämiset sitäkin puoluetta

arvoisa puhemies

kuulin juuri että ensi vuoden alkupuolella on tulossa seuraava arvio motivalta

kuulenko oikein että täällä edustaja niikko ihan vakavamielisesti ilmoittaa että perussuomalaiset ovat toimineet oikein suoraselkäisesti

täällä pääministeri hämmästyttävällä tavalla keskustataustainen pääministeri puolustelee sitä että suomi pistetään myyntikuntoon kaikki yhtiöitetään

varmasti sitten aika näyttää mille tasolle se hinta siitä tasoittuu

siitä ei ole kuin muutama kuukausi kun keskustapuolue itse oli vallassa ja viime joulun alla muistan meidän äänestäneen kyllä tästä työmarkkinatuen tarveharkinnan poistosta ja silloin ei tullut ymmärrystä

tosiasia on arvoisa edustaja niikko ja perussuomalaiset että niinhän tässä taisi nyt käydä että toisin kuin ennen vaaleja sanottiin että yhtään tukipakettia eurooppaan ei enää tehdä niin heti kohta sen jälkeen viime kesänä syntyi uusi tukipaketti se soini ykkönen

se on hämmästyttävää

arvoisa herra puhemies

tätä esitystä laadittaessa on tosiaan tässä ollut tässä esityksessä tätä laadittaessa hyvin tarkkaankin tietosuojavaltuutettu pitänyt ministeriötä tietoisena siitä että tässä nimenomaan on tärkeää että yksityishenkilöiden tietoja ei voi paljastua lisää

on hyvä että keskusta ottaa opiksi ja muuttaa tiettyjä linjauksiaan se on aina positiivista mutta vähän kyllä täytyisi olla sitä omaa vastuunkantoakin siitä että itse on oltu hallitusvastuussa ja tehty näitä ratkaisuja ja nyt on tietenkin sitten linja toinen ja siinä suhteessa jos voisi sanoa takki nyt toisinpäin päällä

olin silloin itse brysselissä en päässyt osallistumaan mutta siinä yhteydessä jos olisin ollut täällä olisin käyttänyt puheenvuoron siitä että kyseisessä esityksessä oli mukana kulttuurin saralta iloisia uutisia

olen siitä iloinen että nyt keskustan ei enää tarvitse kysyä kysymisen jälkeen tai pelätä että kyseessä olisivat pakkoliitokset

ministeri urpilainen vastasi selkeäsanaisesti äsken tähän kysymykseen joten eiköhän pistetä sille pelolle nyt jo piste

arvoisa rouva puhemies

sitten taas jos ajatellaan miten järjestelmällä kuluttaja saisi vaikkapa vertailutietoa miten tuon kaltainen kuluttaa niin näistä ei vertailutietoja saa siten että katsoo että mitäs se naapurin talo kuluttaa vaan siten että ara pystyy laatimaan erilaisia yhteenvetoja ja arviointeja siitä minkä kaltaisissa taloissa ovat tulleet nämä todistukset miltä ne näyttävät

hyvä sinänsä että näitä tärkeitä asioita tuodaan esiin ja pidetään keskustelua yllä koska kaikki olemme samaa mieltä että edelleen näidenkin parannusten jälkeen jää kipukohtia ja sitten me teemme arvovalintoja jotta löytäisimme lisää työpaikkoja jotta saisimme kasvua aikaan jotta saisimme lisää yhteistä rahaa siihen että voimme vielä paremmin näitä asioita hoitaa

mutta arvoisa keskusta minä en päässyt kyllä millään selville siitä tieteenlajista mitä edustaja kiviniemi täällä sovelsi analysoidessaan tätä kuntaliitosta

samoin siinä vahvistettiin päätös että ohjelmakauden kirjastorakentaminen saa rahansa sovitusti ja sitten oli tekijänoikeusasiana myös tämä hyvitysmaksu

en kyllä oikein näe sitä miten edustaja hakkarainen koko ajan uskoo sokeasti että rahaa ei riitä työttömälle rahaa ei riitä satsata pienten lasten hyvään kouluun rahaa ei riitä lapsiperheille rahaa ei riitä opiskelijoille rahaa ei riitä eläkkeensaajille joilta olette kyllä kovalla kädellä nyt leikkaamassa toimeentuloa

arvoisa puhemies

eli nyt on sillä tavalla hyvä tilanne mielestäni yleisesti ottaen että tekijänoikeusasioita olemme saaneet viime aikoina merkittävästi eteenpäin

sen verran haluaisin vielä näistä koulutusmäärärahoista puhua että kyllä sivistys ja tiedejaostossa on koko kauden tiedetty tämä ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehittämisrahan vaje ja myös sosialidemokraatit ovat kantaneet huolta niin siitä kuin sitten esimerkiksi tästä yliopistojen puuttuvasta rahoituksesta

tämän kaltaista pitää sisällään ajatus energiarekisterilaista keskusteluaan väsähtynyt asia lähetetään ympäristövaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään kaiversi sen kuudestoista

pyysin tämän puheenvuoron siksi että halusin tukea vahvasti edustaja rajamäen näkemyksiä tästä kuulemisesta siellä maa ja metsätalousvaliokunnassa

eduskunta käsittelee parhaillaan tekijänoikeuslain tiettyjen pykälien uudistamista

arvoisa rouva puhemies

minä kyllä ihmettelen sitä miten se että vapaaehtoisia kuntaliitoksia tehdään tämän hallituksen aikana olisi sitten enemmän syntistä kuin se että se tehdään edellisen hallituksen aikana

varmasti on totta että se ei saa olla liian yksipuolinen ja myös tuen edustaja braxin näkemyksiä siitä että näitä uusia kuulemismenettelyjä avoimia kuulemismenettelyjä tulee tässä käyttää hyväksi kokeilla ja tehdä myös tässä uudella tavalla historiaa eduskunnan toimintatavoissa

rahaa löytyy autoveron alennukseen rahaa löytyy moneen muuhun asiaan mutta rahaa ei löydy koskaan silloin kun pitäisi pitää huolta eläkkeensaajista työttömistä pienituloisista ihmisistä

sillä tavalla kyllä liittyvät ihan olennaisella tavalla myös tähän nokia keskusteluun myös nämä rahat että esimerkiksi pirkanmaalla mistä tulevat niin edustajat satonen sirnö kuin allekirjoittanutkin meillä on paljon nokian korkean osaamisen työpaikkoja joissa nyt myllertää

rahaa ei riitä tähän kaikkeen teidän mielestänne

mitä tulee pakkoon jota tämä hallitus siis ei tule soveltamaan niin kun googlaa pari sanaa yhteen mari kiviniemi ja pakkoliitokset niin näitä osumia tulee kovin paljon

nyt menemme laajarunkoisiin halleihin

eli nyt kyseessä on hallituksen esitys tekijänoikeuslain muuttamisesta jossa siis ehdotetaan että yksityisen kopioinnin hyvitys maksettaisiin vain valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta eikä tätä hyvitystä enää kerättäisi tallennusalustojen ja laitteiden myyntihinnoissa

suomessa on viimeisen yli kymmenen vuoden aikana tapahtunut lähes vuosittain vakavia rakennusten tai niiden osien sortumia

jos pienestikin nämä uhkakuvat mitä on esitetty tulevat tulevaisuudessa realisoitumaan niin meillä on aika iso kysymys kädessä

ja sitten kun kysymys on vielä erityisesti perussuomalaisista ja erityisesti edustaja hakkaraisestakin joka nyt tätä stubbin sipilän ja soinin linjaa kovasti toistaa tätä kylmän politiikan meininkiä niin kyllä minä kysyn teiltä että mistäs ne vuorineuvokset tinkivät

olen siellä aikanaan itse istunut pitkään ja käsittelemme monen asian yhteydessä nimenomaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta näitä asioita ja sieltä löytyisi varmasti aivan erinomaista asiantuntemusta ja myös kulmaa näihin kysymyksiin

ja aina te unohdatte arvoisa hallituspuolueiden edustaja sen että aina on kyse arvovalinnoista

täällä puhutaan että kiviniemen mielestä myös pakkoliitokset ovat mahdollisia jnp

puhutaan todella monista tuhansista työpaikoista ja siksi myös korkeakoulujen jotka kouluttavat tätä korkeaa osaajaa tietotaitoa innovaatiota täytyy olla tosi timmissä kunnossa että pystytään vastaamaan näihin tulevaisuuden haasteisiin

arvoisa rouva puhemies

sillä tavalla kyllä tuen sitä näkemystä mitä myös edustaja rajamäki omalta osaltaan totesi siitä että liian tuottajapainotteinen ei tietenkään tämä käsittely voi olla

tapaus ikävä kyllä oli vain jäävuoren huippu nimittäin myös muita aiempia sortumia arvioimalla voi todeta että vain sattuma on voinut pelastaa meidät joskus enemmiltä ihmisuhreilta

tässä oikeastaan jo edustajat lindtman ja heinäluoma kertoivat juuri sen että ihan hetki sitten olin tuolla puhujakorokkeella ja toivoin että hallituspuolueet kuuntelisivat mitä me esitämme niin että ei tarvitsisi jatkuvasti käydä tätä keskustelua että teillä ei ole vaihtoehtoa

hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan turvaamaan alan toiminnan taloudelliset edellytykset nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa

aina voi tehdä arvovalintoja

teknologia alan toimintaympäristön muutos ja tämä rakennemuutos tulevat olemaan joka tapauksessa järisyttävän iso asia tulevaisuudessa ja siksi meidän täytyy pystyä jo tänä päivänä siihen varautumaan

emme leikkaa eläkkeensaajilta esimerkiksi

hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen sisältyy myös terveen kilpailun edistämisohjelman digitaalisia markkinoita koskeviin toimenpidekirjauksiin

monissa tapauksissa henkilövahingoilta on vältytty esimerkiksi siitä syystä että rakennus on sortunut ajankohtana jolloin sen sisällä ei ollut ihmisiä

miksi te ette ennen vaaleja kertoneet kun tullaan kysymään että mitä aiotte tehdä että valtiontaloutta hoidetaan ja sen nimissä me tulemme esimerkiksi eriarvoistamaan eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin

sitä ennen edustaja heinäluoma käytti pitkän ja analyyttisen puheenvuoron tuolla puhujakorokkeella ja kertoi monia eri vaihtoehtoja muun muassa viennin tukemiseksi tässä ja nyt

puhemies silloin kun me puhumme tämänkaltaisista asioista ihmisten turvallisuudesta hengestä kaikesta tästä mielestäni tämä lakiesitys on enemmän kuin tarpeen

hän puhui rinteen mallista

sortumia ja rakenteellisia vaurioita on tapahtunut muun muassa messuhalleissa liikuntahalleissa kaupparakennuksissa sekä maatilatalouden eläinsuojina toimivissa laajarunkoisissa rakennuksissa

edustaja niikko ette te puhunut ennen vaaleja siellä hervannan torilla tai täällä helsingin myllypurossa äänestäjille että niin että kyllä me olemme sitä mieltä periaatteessa että ei saa tukipaketteja tehdä mutta emmehän me sitten oikeasti sille mitään voi ja niinhän me tuen annamme näille uusille tukipaketeille

tietoyhteiskuntadirektiivi joka tulee euroopan unionista edellyttää sopivaa kohtuullista hyvitystä tekijöille kun jäsenvaltion lainsäädännössä on säädetty yksityisen kopioinnin rajoitus

silloin olisi pitänyt rehellisesti sanoa että tällainen tilanne voi tulla eikä sitten antaa näitä puheenjohtaja soinin lausuntoja siitä että kaikesta muusta voimme neuvotella mutta emme uusista tukipaketeista

ja nyt edustaja heinonen minä toivon että kun kerran aloitte puhua niin puhukaa nyt vielä se mitä mieltä kokoomus lopulta on

ympäristöministeriö sekä kiinteistö ja rakennusala ovat koko viime vuosikymmenen työskennelleet aktiivisesti rakennusten rakenteellisen turvallisuuden parantamiseksi

useimmissa maissa tämä perustuu laitemaksuihin ja erilaisiin tallennusalustamaksuihin ja joissakin maissa kuten espanjassa ja norjassa tämä on samalla tavoin budjettirahoitteisena mihin tässä nyt ollaan siirtymässä

minusta tuntuu arvoisa puhemies että tänä päivänä tässä salissa ulkoministeri timo soinin pahin opponentti ja kritisoija olisi silloinen oppositiojohtaja timo soini

meillä hyvitystä oikeudenhaltijoille kerätään tallennusalustoista ja laitteista joihin teos voidaan tallentaa ja joita merkittävissä määrin käytetään yksityiseen käyttöön

eli tämä kanta tuli nyt tässä puheenvuorossa selväksi mutta voisitte ehkä kenties vielä sen minulle varmentaa

kyllä nämä ministerin selitykset tuntuvat todella hämmentäviltä kun teidän puheenjohtajanne perussuomalaisten timo soini toden totta sanoi ennen vaaleja että tältä porukalta ei ole varaa leikata

ei ole rahaa

yksityiseen kopiointiin käytettävien laitteiden kirjo on viime vuosina monipuolistunut ja teosten kopiointi on siirtynyt lähes yksinomaan tallentamiseen ja kopiointiin soveltuvista laitteista yleiskäyttöisiin laitteisiin joita voidaan siis käyttää myös muihin tarkoituksiin

mutta puhemies tästä verokritiikistä

se on aito se on oikeudenmukaisuuskysymys

tästä on ollut seurauksena se että hyvitysmaksua ei kerry läheskään kaikista sellaisista laitteista joihin teoksia tänä päivänä kopioidaan laissa tarkoitetulla tavalla yksityiseen käyttöön

sen mukaan ympäristöministeriön tulee kehittää yhdessä rakennusalan toimijoiden kanssa rakennuksille katsastusmenettely jossa olennaisena sisältönä olisi rakenteiden turvallisuus

sinänsä ihan hyvä että oppositiolta tuli välikysymys heti sen jälkeen kun hallitus oli ilmoittanut tekevänsä laajan uudistuspaketin